kun kuitenkin näitä liitoksia on perusteltu leveämmillä hartioilla ja paremmalla mahdollisuudella vastata haasteisiin niin nyt on jo selvää että siinä ei ole onnistuttu parhaalla mahdollisella tavalla

uudistuksella tulee olla tavoitteena palvelujen todellinen turvaaminen niiden saatavuuden varmistaminen ja mielellään kohtuullisen etäisyyden päästä kaikille kuntalaisille

on kuitenkin todettava että hallitus korjaa tämän puutteen osittain ottamalla varsin selkeän kannan leikkauksilla muun muassa kuntien valtionosuuksista poliisitoimesta ammatillisesta koulutuksesta sekä lukioverkosta

voin kertoa omasta kokemuksesta että se ei tule onnistumaan

kun hallitus lisäksi nostaa asumisen ja liikkumisen hintaa on kysyttävä onko tarkoitus tunkea koko suomi kehä kolmosen sisäpuolelle tai kasvukeskuksiin

kotitalousvähennyksen on kuitenkin todettu olevan tehokas tapa karsia riskiä harmaan talouden tukemiseen kuten hallitus itsekin omassa ohjelmassaan toteaa

veronumeron saaminen tunnistekorttiin suomessa toimivien ulkomaisten yritysten ja työntekijöiden verovalvonnan tehostaminen sekä verohallinnon ylläpitämä rekisteri veroveloista ovat toimia joita tervehdin ilolla

erittäin tärkeänä pidän työsuojeluvalvonnan resurssien riittävyyteen sekä niiden kohdentamiseen toimivaltuuksiin ja hallinnollisiin kehittämistarpeisiin tähtääviä suunnitelmia

hallitus on ohjelmassaan kiinnittänyt huomiota myös elinkeinopolitiikkaan ja näkee elinkeinorakenteen uudistamisen monipuolistamisen sekä yritysten kasvun ja kansainvälistymisen eräänä tavoitteena

liian usein näitä tuloksia eli uusia työpaikkoja tai edes työpaikkojen säilyttämistä pidän itse niinä tuloksina joita näissä hankkeissa on tavoiteltava ei saavuteta vaan lopputuloksena on pelkkä paperien pyörittäminen

siitä olen pahoillani en itseni vaan sen kansanosan puolesta joka on valinnut asuinpaikakseen maaseudun ja muun kuin ruuhka suomen

arvoisa herra puhemies

saksassa yli puolet nuorista menee peruskoulun jälkeen maan järjestelmän mukaiseen oppisopimuskoulutukseen eräänlaiseen kisällijärjestelmään

suomessakin voi jo kymppiluokan jälkeen joissain kunnissa jatkaa oppisopimuksella opiskelua

tätä voisi mielestäni laajentaa kunhan oppisopimuksen hidasteita ensin poistetaan

tämmöinen suora kysymys

arvoisa herra puhemies

ensin edustaja toivakalle

kuntauudistuksen tavoitteena on ollut käsitykseni mukaan palvelujen turvaaminen

onkin kokonaan eri asia se missä nämä palvelut jatkossa sijaitsevat

kun muutama kunta lyödään yhteen syntyy siis kokonaan uusi kunta

hallitus hakee vahvojen peruskuntien kautta leveitä hartioita ja kykyä vastata tulevaisuuden haasteisiin

arvoisa puhemies

ohjelman sisältö on tärkeä siinä tulisi ottaa kantaa ainakin innovaatioihin kasvualoihin rahoituksen ongelmiin ympäristöasioihin ja omistajaohjauksen rooliin

omistajaohjauksen on linjattava se mikä on strategista omistamista mikä on tarve uudelle omistamiselle ja ennen kaikkea on vastattava kysymykseen onko valtio omistajana passiivinen vai aktiivinen eli milloin on syytä antaa sitä ohjausta ja milloin ei

nyt olisi tilaisuus korkea aika ja oikeastaan velvollisuus toteuttaa tämä alueellisten rinnakkaisverkkojen ja alueellisen sähköntuotannon ylösnosto

ja toistan tämän ajatuksen että näistä kotimaisista raaka aineista pystytään tuottamaan kustannustehokkaasti sitä sähköä ja sen osuus maaseutukaupungeissa taajamissa voitaisiin saada nostettua hyvin merkittäväksi

tässä vuorotteluvapaakeskustelussa joka tuossa äsken käytiin on monta puolta ja itse näen sen kyllä niin että tässä vuorotteluvapaauudistuksessa mitä tässä nyt on hahmoteltu on tiettyjä ongelmia

minusta sitä pitäisi miettiä onko siihen syytä sitten mennä ronkkimaan koska se huoli on siinä se että voi olla että vuorotteluvapaajärjestelmä ajautuu alas tällä uudistuksella

sitten semmoisesta ihan ajatuksesta tuossa vaihdoin muutaman sanan ministerin kanssa että olen itse pohtinut sitä että jos sitä vuorotteluvapaata nyt sitten kehitetään niin ihan ajatuksena pitäisikö sen vuorotteluvapaan olla semmoinen että ihminen joka vuorotteluvapaalla kehittää itseään opiskelemalla vaikkapa palkittaisiin sitten paremmalla vuorotteluvapaakorvauksella

tämäkin on yksi semmoinen ajatus jota ainakin ministeri ihalainen on esittänyt ja olen itsekin pohtinut että siinä voisi olla jonkunlainen pointti

ihan tähän loppuun kommenttina vielä toistan sen mitä työvoimapoliittisesta tuoreesta julkaisusta joka meille tuossa lähetettiin vähän aikaa sitten luin tästä nuorten yhteiskuntatakuusta

minusta se pointti mikä sieltä nousi eniten omiin silmiini oli se että nuoret eivät tunne tätä yhteiskuntatakuuta vielä tarpeeksi hyvin

siihen kyllä kannattaisi kiinnittää huomiota että se tehtäisiin paremmin tunnetuksi koska eihän sillä ole mitään käyttöä jos eivät nuoret tiedä että semmoinen on käytettävissä

eli tämmöisillä ajatuksilla

arvoisa herra puhemies

jatkan tuosta mistä edustaja mattila aloitti

meillä kouvolalla on tavoite olla puurakentamisen pääkaupunki ja siihen liittyen siellä tehdään uudenlaista puukerrostaloa teollisesti

arvoisa herra puhemies

itse olen vankasti sitä mieltä että ensin pitää luoda edellytykset yrittämiselle muun muassa viisaalla elinkeinopolitiikalla sitten tuottavalle työnteolle hyvillä käytännöillä ja vasta sitten voidaan miettiä yhteisen jaettavan määrää ja kohteita

mielestämme tulisi muun muassa tukea nykyistä paremmin nimenomaan pk yritysten kasvua koska suurin osa viime vuosina syntyneistä työpaikoista on syntynyt juuri pk sektorille

arvoisa puhemies

ensin ja ensisijaisesti tulee käyttää niitä hyviä ja kaikkien tuntemia keinoja kuten muun muassa hyvää johtamista työhyvinvointia työilmapiiriä työaikajoustoja ja mahdollisuuksia vaikuttaa itse oman työnsä tekemiseen ja sisältöön

olen pettynyt siihen että työurasopimuksen ensimetreillä ollaan nostamassa eläkeikiä vuodella osa aikaeläkkeen osalta ja lopetetaan varhennettu vanhuuseläkejärjestelmä kokonaan

uskon nimittäin että näillä viimeaikaisilla pakkotoimilla kuten tällä osa aikaeläkkeen ikärajan nostolla tullaan kuormittamaan sekä työkyvyttömyys että sairauseläkejärjestelmiä entisestään eli tavoitellut säästöt kuivuvat kokoon ja saattavat jopa tuoda lisäkustannuksia

jotta me ihan oikeasti saamme ihmiset jaksamaan pidempään työssään on työhyvinvointi nähtävä sekä kilpailukykyä että tuottavuutta parantavana tekijänä ja näin sitä on myös markkinoitava työnantajille

kiristämällä työtahtia entisestään ja teettämällä lisätunteja niillä joilla vielä työpaikka on löydämme itsemme vieläkin syvemmältä ojasta kuin nyt

en ymmärrä logiikkaa jossa yhtäältä vaaditaan jaksamaan työssä entistä pidempään ja samaan aikaan ollaan vaatimassa tiukennuksia työn tekemisen ehtoihin työaikoihin työtunteihin ja nostamassa eläkeikiä

kun näiden hyvien käytäntöjen käyttö ei ole tänä päivänä vielä lainkaan arkea monilla työpaikoilla niin keskittyisin panostamaan toimia juuri sinne

monilla työpaikoilla ei ole luottamushenkilöitä ei tarpeeksi henkilökuntaa ei kunnollisia taukoja ei mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä ja jopa sellaisiakin työpaikkoja löytyy joissa ihmisiä pelotellaan lopputilin uhalla olemaan kiltisti

onneksi suurin osa työnantajista pitää työntekijöitä oikeasti voimavarana ja hoitaa velvoitteensa kiitettävällä tavalla ja tekee hyviä asioita paljon ilman velvoitettakin

sieltä löytyy vastaus työurien pidentämiseen sekä keskeltä että loppupäästä

olemme laatineet ensi vuoden talousarviota talouden toimintaympäristössä josta ei todellakaan puutu haasteita

tulevat vuodet näyttäytyvät ennusteissa plusmerkkisinä mutta edessämme on monta monituista maltillisen talouskasvun vuotta

mitään maahanmuuttopolitiikan hoitaminen on suuri haaste niin täällä työministeri lindström omassa puheenvuorossaan otti esille työperäinen maahan hokkuspokkustaikatemppuja ei siten ole odotettavissa vaan kovaa työtä jotta saamme suomen jälleen nousuun

meidän on kyettävä tekemään kaikkemme että työllisyyskehitystä saataisiin ennusteita nopeammin positiiviseen suuntaan minä ainakin lupaan sen tehdä kaikkeni

kun tämän työllisyystilanteen yhdistää siihen tosiasiaan että meidän on saatettava maamme julkinen talous kestävälle pohjalle rakenteellisin uudistuksin ja välttämättömiä sopeutustoimia tehden niin tässä riittää kyllä tekemistä

niukkenevien resurssien aikana meidän on aivan välttämätöntä siirtää työllisyyden hoidon painopistettä passiivisista toimenpiteistä aktiivitoimenpiteisiin

hyvänä esimerkkinä muun muassa paikallisen sopimisen kehittäminen jonka osalta tavoitteenamme on tuoda hallituksen esitys eduskuntaan ensi keväänä

arvoisa herra puhemies

ilmastonmuutokseen pitää toki yrittää vaikuttaa niin että saamme negatiivisen kehityksen suunnan kääntymään mutta ei hinnalla millä hyvänsä

ympäristöministeriö vastaa valtioneuvoston ja eduskunnan käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta jotka koskevat yhdyskuntia rakennettua ympäristöä asumista luonnon monimuotoisuutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä ympäristönsuojelua

suuremmassa mittakaavassa suomalainen teollisuus on joutunut tai joutumassa kasvavien kustannusten paineeseen kun yhä uusia lakeja ja asetuksia tuodaan esiin vedoten muun muassa ilmastonmuutokseen

suomi elää hyvin pitkälle metsästä ja metallista